sosiaaliturvaan liittyvien rajaesteiden lisäksi esteitä on eläkeläisten kohtelussa ennen muuta eläkkeelle siirtymisen myötä kotimaahansa palaavien paluumuuttajien verotuksessa

kansalaisaloite on yksi hyvä esimerkki siitä miten demokratiaa pystytään laventamaan ja tuomaan lähemmäs kansaa ja antamaan ihmiselle mahdollisuuksia vaikuttaa asioihin

se alvin alaraja pitäisi saada sille tasolle edes sille tasolle että katsottaisiin että jää sen verran mikä on tässä maassa semmoinen alin mahdollinen palkkataso millä voidaan olettaa että ihminen tulee ilman tukiaisia toimeen

arvoisa puhemies

arvoisa ministeri oletteko tietoinen siitä että jos henkilö on työttömänä työnhakijana työvoimatoimistossa ja on ammatiltaan autonkuljettaja hän ei saa työpaikkaa ellei hän hanki tätä ammattipätevyystutkintoa ja että työttömälle työnhakijalle ei kukaan maksa tätä tutkintoa hän joutuu maksamaan sen työttömyyspäivärahoistaan

hallitus myöntää itsekin että toimeentulotukiasiakkaiden määrä tulee katsomaan ja hannele ikäihmiselle on suuri häpeä hakea toimeentulotukea perustarpeiden

olen kuunnellut kolme vuotta pohjoismaiden neuvostossa istuessani väitteitä siitä että ruotsissa työeläkkeensä ansainneella ei ole kaksoisverotusta silloin kun hän muuttaa viettämään eläkepäiviään koto suomeen

jos se saataisiin alvin alarajaksi niin silloin voisimme kenties päästä siihen että näitä yksinyrittäjiä olisi meillä edelleenkin pienyrittäjiä olisi ja kivijalkaliikkeet eivät myisi tyhjyyttä tai myisi vanhoja vaatteita niin kuin nyt ainakin tuolla periferiassa tapahtuu hyvin paljon

vaikka ne asiat mitä ihmiset ovat kansalaisaloitteissa esittäneet eivät menisi läpi sellaisinaan niin ainakin ne asiat nousevat agendalle

meillä on olemassa työtulovähennys ihmisillä meillä on olemassa eläkeläisillä eläketulovähennys mutta meillä ei ole työttömillä olemassa

ehkäpä sana kaksoisverotus on väärä joka tapauksessa nämä ihmiset maksavat eläkkeestään veron ensin ruotsiin ja sen jälkeen suomeen tulleista nettoeläkerahoista veron vielä suomeen

mutta sen sijaan äänestyksissä joista paljon puhutaan sehän on se demokratian peruslähtökohta ainakin meillä suomessa että on edustuksellinen demokratia ihmiset edustajat edustavat kansaa ja kansa päättää siitä ketkä edustavat

jos työpaikkoja on tarjolla mutta niiden eteen me rakennamme tällaisia barrikadeja ollaan kyllä aikamoisella tiellä sellaisella tiellä joka vie tätä maata vain entistä pahempiin syövereihin kuin missä se jo tällä hetkellä on

minä haluaisin sanoa ministeri urpilaiselle ja myöskin muille hallituksen ihmisille että kannattaisi mennä vaikkapa lappiin ottaa sieltä tuommoinen toimitsijan työ ja ajaa sen toimitsijan perässä siellä se vuosi

esimerkiksi suomi ei maksa ruotsalaisen läskedricka pullosta pullopanttia suomessa limupullo on palautettava ruotsiin näin myös kaikkien muiden maiden kohdalla

vapaa pohjola ryhmään kuuluu meidän lisäksemme tanskalaisia ei ruotsalaisia ei norjalaisia eikä islantilaisia vaan muodostamme ryhmän siis tanskalaisten kanssa

että sinne ei lähdetäkään vaan jäädään tänne

arvoisa puhemies

poistumiskielto on ehdottomasti sellainen rangaistusmuoto joka on kannatettava jo senkin takia että se aiheuttaa ihan selkeän sanktion ja tasapuolisen sanktion sekä naispuolisille että miespuolisille asevelvollisille

keneltäkään muulta meiltä ei vaadita sitä että me maksamme siitä että me saamme tehdä työtä ja jos se menee siihen että työntekijän on maksettava siitä että saa tehdä työtä toiseen päähän elikkä palkkapuolelle täytyy tulla runsain mitoin korotuksia jotta tämä yhtälö voisi toimia

arvoisa puhemies

pohjoismaisen yhteistyön merkitys korostuu entisestään kun euroopan unionin demokratiavaje vuodesta toiseen vain kasvaa ja euron ongelmat vievät mehut oikeastaan koko kolhoosilta

heidän pitää pystyä raportoimaan pohjoismaisista yhteisistä hankkeista jotka vaativat toteutuakseen kansallisia päätöksiä suoraan ministereille

se on erittäin hyvä ja pelkästään se seikka että meillä ei ole ratifioitu ykn vammaispoliittista ohjelmaa kertoo sen että me tarvitsemme ihmisen joka pitää vammaisista huolta

pohjoismainen yhteistyö on tärkeää

sitä ei heikennä se että kaikki pohjoismaisen yhteistyön maat eivät kuulu euroopan unioniin eikä sitä heikennä se että kaikilla ei ole euroa käytettävissä eikä sitä heikennä se että osa maista kuuluu natoon ja osa ei kuulu

arvoisa puhemies

tämä sali on tietenkin suomen osalta se paikka jossa voidaan tehdä vaikuttavat lakimuutokset ja esitykset rajaesteiden poistamiseksi mutta meillä täytyy olla siihen poliittista tahtoa ja ministerineuvoston täytyy olla aktiivisesti myös asialla

esimerkiksi nämä kurjistukset mitä tällä hetkellä tehdään puolustusvoimille ovat jo varmaan sellainen rangaistus joka tulee vaikuttamaan tässä maassa ja tulee vaikuttamaan myöskin tämän maan asevelvollisten asevelvollisuusaikaan ja myöskin siihen koulutukseen mitä he saavat

sen sijaan tällä hetkellähän vammaisten asioita hyvin monessa kunnassa ollaan siirtämässä yksityisille palveluntarjoajille kuten esimerkiksi mehiläiselle meillä tuolla vaasassa

minä haluaisinkin kysyä meidän hallitukselta siellä nyt ei ole kukaan täällä paikalla mutta haluaisin kysyä heiltä ollaanko tässä maassa sitten valmiita kompensoimaan työnantajille sellaisia autoja joita työn teettäminen vaatii

kokoomus ajaa suurkuntia kuin käärmettä pyssyyn

pääministeri katainen on useampaan kertaan sanonut julkisuudessa että pakkoliitoksia tarvitaan ja että niitä tullaan käyttämään

sitä kautta näitä asioita yksityistetään ja saadaan myöskin sitten meidän veromarkkojamme siirrettyä konserniavustusten avulla veroparatiiseihin meidän voimassa olevan lainsäädäntömme mukaan

se vaara on aina olemassa ja sen takia on äärimmäisen tärkeää että me suomen eduskunta myös puolustamme kaikissa käänteissä edustuksellista demokratiaa ja länsimaista demokratiaa

olen täysin samaa mieltä siitä mitä edellinen puhuja sanoi elikkä tätä asiaa on varmasti syytä tarkastella vielä edelleenkin ja ottaa uudelleen käsittelyyn nimenomaan poistumiskieltorangaistuksena

silloinhan asia on ihan ok

sen lisäksi kannatan erittäin lämpimästi sitä mitä edustaja lipponen sanoi että katsottaisiin mitä tasa arvovaltuutettu vähemmistövaltuutettu ja lapsiasiavaltuutettu ovat saaneet aikaiseksi

nyt kokoomus esittää laastariksi haavoihin ompeluseuroja juorukerhoja joissa voidaan keskustella asioista eri puolilla suurkuntaa

arvoisa puhemies

junat eivät kulje rataosuudet ovat huonoja ne ovat niin huonoja että edes seinäjokikaskinen rataa ei saada kuntoon ja siellä on sitten menossa jo jopa tämä satama

minun mielestäni sielläkin olisi hieman tehostamisen paikkaa miten saataisiin katsottua niiden ihmisten kohdalla joille tarvitaan valtuutettu edusmies puhemies mikä tahansa se nimitys sitten onkaan että nämä myös hoitavat sen tonttinsa että se asia tulee tehtyä ja sen asian kanssa saadaan asioita menemään eteenpäin

jos me haluamme oikeasti toimivan kaikkien pohjoismaalaisten avoimen pohjolan on tehtävä päätöksiä paitsi suomen parlamentissa myös pohjolan muissa parlamenteissa

todellisiin päätöksiin tarvitaan poliittista päätöksentekoa ja se on nyt kuntauudistuksen myötä karkaamassa kuntalaisilta entistä kauemmas

se sama juna olisi sellainen joka voisi kuljettaa työntekijöitä sellaisia työntekijöitä jotka muuten tarvitsevat työhönsä ja työnsä tekemiseen autoa mutta kun sitä ei yksinkertaisesti ole

meidän pitää kuitenkin pitää huoli siitä että yksikään pohjoismaitten rajojen yli matkustava työtätekevä ihminen ei tipahda hyvinvointivaltioiden turvaverkkojen ulkopuolelle sen takia että sattuu esimerkiksi silloin jos vahinko sattuu olemaan rajan väärällä puolella

kun tähän otetaan vielä mukaan se että nyt tuodaan voimalla kalaturismia alueelle tietää se sitä että rannikon kalastajat eivät enää yksinkertaisesti elä

minä todella sydämestäni toivon että tämä hallitus hoitaa koska aikaisemmat hallitukset eivät ole hoitaneet

saamani tiedon mukaan se on ministeri toivakalla aivan kuten oli edellisessäkin hallituksessa